ristyks saatu suoviisikymmentäkahdeksan jaa ääntä kolmekymmentäkahdeksan yli kaksi tyhjää

meillä on kouluja päiväkoteja kirjastoja julkisia rakennuksia joissa tämä on ongelma ja sitten tietysti tämä sama näkyy myös asumisen ja kansalaisten arkielämän puolella

ne kaksi ääntä kolme yhdeksän yksi tyhjä poissa seitsemäntoista jos kuntoutukseen miten muka sekaan miten risto savolainen s kaksi kaksi lipidivasta

suhonen kahdeksan ja ääntä kolmekymmentäkahdeksan eijan tosi tyly usa kaksitoista s plus k

pahimmassa tapauksessa yli kolmenkymmenen viiden miljardin vastuut miljardia euroa summaa pöyristeltiin kriitikot nauroivat virheitä ei löytynyt vähän myöhemmin helsingin sanomat julkaisi omat laskelmansa joissa loppusumma oli yli viisikymmentä miljardia kukaan ei näyttänyt huvittuneelta sittemmin hallitus on itse myöntänyt hallituksen esitys sataviisikymmentäkaksituhattayksitoista veepee että pahimmassa tapauksessa me vastuut pelkästään järveen veistää kuvaa yli esittämistä varten

hyväksyykö hallitus sen että euroopan budjettivalta siirrettäköön että eduskunnan budjettivaltaa siirretään euroopan komissiolle hyväksyykö hallitus komission ehdottamat eurobondit jotka nostaisivat huomattavasti suomen valtion lainanhoitokustannuksia ja lisäisivät automaattisesti se vastuita kriisimaissa hyväksyykö hallitus todellakin sen että vakuusrahastojen riskiä kasvatetaan moninkertaiseksi muutamalla rahastot vipurahastoiksi ja hyväksyykö hallitus

arvoisa herra puhemies edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljäkymmentäkolme pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan

pelkonen pelkonen

saklainen vaniljaanto kolmekymmentäyhdeksän eija ja tyhjiä kolme poissa kolmetoista eduskuntaan tasaäänestyksen eero reijosen

ensin äänestetään hanna mäntylän ehdotuksesta erkki virtasen ehdotusta vastaan ja antaneet osta ei kolme kaksi tyhjiö kun sitten voittaneesta mietintöä vastaan

on selvää että risteilijätilauksen menettäminen maksaa valtiolle satoja miljoonia euroja menetettyinä verotuloina ja kasvaneena työttömyyskorvaus sekä muina

sataa pysyvän eliaan kirkonkylissä heikkous

tämän jälkeen mennään puhujalistaan ja ryhdytään puhumaan hallituksen esityksestä eduskunnalle euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä keski amerikan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien tehtävien anteeksi lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

salolainen

eduskunta ponsiäänestyksen hyväksytyistä

pyydän edustajia jotka tästä aiheesta haluavat esittää jatkokysymyksen ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

wilby ja ajosta kettusella yhdeksän hyppy

mitkä ovat valtiovarainministeriön mukaan suomen kokonaisvastuut kreikan ja muiden kriisimaiden

jos karsiutunut rus

joka kannattaa valiokunnan ehdotusta että periaatepäätös jää sellaisenaan voimaan äänestää jaa joka kannattaa tutustua kun tuon ehdotusta että perintäpäätös kumotaan jos ei voittaa on anna kontulan ehdotus hyväksytty ja periaatepäätös kumottu

sallinen väki

tämänkertaisen tarkastuksen kokoava johtopäätös on että puolueet ovat toimineet puoluerahoitusta koskevan lainsäädännön mukaisesti olennaisilta osiltaan

pidin diaarstödusyritys kaksikymmentäkahdeksan ei pidä vastamaja

äänestys

jos tämä kika

äänestyksessä

äänestyksessä

seuraavaksi mietintö ja istui vehviläisen toinen ehdotus ei pyri opastama

käynnistyksessä

seuraavaksi mustakarinmäen ehdotus lusto ja kalliin ehdotusta vastaan risto karimaa verotus ja edustaja kallen ehdotus ei pyydä vasta

arvoisa puhemies

niidenkin joak mystery seluskax kuusi

teen

äänestyksessä

arvoisa puhemies

tiedostoja mustajärvi

en esityksen

arvoisa puhemies

ehdotuksen

onko suomi valmis leikkaamaan kriisimaiden velkoja suomalaisen veronmaksajan

millä käytännön toimenpiteillä hallitus varmistaa lapsiperheiden valinnanvapauden eri hoitomuotojen välillä esimerkiksi niin että piästiin pienten lasten kotihoidon tuen määrä ja laatu säilyy vähintäänkin nykyisellä tasolla ja mitkä ovat hallituksen käytännön keinot lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja miten hallitus vahvistaa erityisesti köyhien ja syrjäytymisvaarassa olevien lapsien ja lapsiperheiden asemaa helsingissä yhdeksäntenä päivänä maaliskuuta kaksituhattakaksitoista juha rehula ja esittämistä varten

aikataulusta on syytä todeta seuraavaa

sitten jatketaan puhujalistaa

eduskunta edellyttää että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteenä olevien erikoisvaliokuntien ja suuren valiokunnan lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aiemmat lausumat ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot

ja tämän jälkeen

edustaja rehula arvoiset

huomautan edustajia että kyselytunnin aikana ei ole tapana liikkua salissa

sotavangit yhdeksän ja i neljäkymmentäyhdeksän eli kaksi tyhjää poissa yhdeksän eduskunta on hyväksynyt

yliajosta mustia verotus kaksi kolme riipi

ilmoitukset on annettu sen mukaisesti kuin puoluelaissa on määritelty

äänestys

arvoisa puhemies

sota sataneljäkymmentäviisi joan kolmekymmentäneljä eija tapossa kaksikymmentä eduskunta hyväksyi mietinnön mukaisen tähtäsi alun kesituttaa toisen käsittelyn ja ainoan käsittelyn estellä päivystyksen päätettävä lausumaehdotuksista

arvoisa puhemies teen esityksen yksitoista edustusuinnin tarkoin myös kanadan edustaja niikko islamistien esityksen osa edustajista

soukolansa

onko suomi varautunut euroalueen hajoamiseen

pidempi aidosta menty vetus kaksikymmentäyhdeksän ei pyydä vastaava

samalla kun puhutaan tuloveroasteikosta ja siitä miten palkka ja ansiotuloja verotetaan on syytä kiinnittää huomiota siihen että meillä on edelleenkin kestämätön epäsuhta tässä työn verottamisen ja pääomatulojen verottamisen välillä

risto ruohonen lerner

äänestyksessä

äänestyksissä

edustaja karim ehdotukseni menty ja hackers kökarin meritus kymmenen eri korvausta majoittui

survo multivisioante neljäkymmentäneljä eija tapossa kaksikymmentä eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisenakaan miten teloitusta heikkilä pus kaksi yksi eikä vasta

tämä hankinta on sinällänsä varmasti perusteltu ja sille on syytä antaa kaikki tuki mutta jää kyllä kysymään mikä on meidän omistaja ohjauksemme tilanne jos näin iso yhtiö kuin vr on joutuu tilanteeseen jossa sekä hallituksen puheenjohtaja että toimitusjohtaja eroavat

äänestyksissä

toivotan niille edustajille jotka nyt jättävät eduskunnan erinomaisen suurta menestystä tuleviin uusiin haasteisiin

myös yhteisöjen saamat tuet on olennaisilta osiltaan ilmoitettu oikein eikä tarkastuksessa ole havaittu olennaisia puoluelain vastaisia tukisuorituksia

vinentin ja yrityskaksen kahdeksan ei arvostama

edustaja om

arvoisa puhemies

tiukka linja pitää panna

siis erittäin iso työ jossa valiokunta on käynyt lävitse eduskunnan aikaisempien tahtojen toteutumisen ja toteaa että asiat ovat menneet kyllä eteenpäin mutta eivät ole tulleet kokonaisuudessaan hoidettua joten on tarve pitää eduskunnan lausumia myös tämän alkavan vuoden osalta voimassa

herra puhemies

äänestyksessä

vienti on risto savolainen tuskaksi kymmenen eri

velkojen hoitamiseen euroopan keskuspankin setelirahoituksella helsingissä kahdeskymmenesyhdeksäs päivä marraskuuta kaksituhattayksitoista timo soinia kolmekymmentäkaksi

seuraavaksi mietintö linjaa edustaa karimäen ehdotus liittyy lavastama

näin se oli

dal

rata oli niskan ristimäki

kallis puhuu on se että meidän pitäisi nopeasti toteuttaa tämä pääomaverouudistus niin että pääoman saajat olisivat enemmän kantamassa vastuuta yhteiskunnan peruspalvelujen jotka heillekin ovat erittäin tärkeitä rahoittamisesta

ei tarvitse olla entinen kulttuuriministeri että voi puhua kirjastojen puolesta ja kantaa huolta siitä että kirjastot ovat kaikkien kansalaisten ulottuvilla myös jatkossa

äänestys

yhtiö osti jurvanen plus kolmekymmentä ei kyllä vastaamaan

totean että vaali on tehty vakavia virheitä

olkaa hyvä

tämän jälkeen ryhmien puheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä

kiitän kaikkia edustajia ja samalla toivotan menestystä vaaleissa ehdolla oleville toimintatarmoa kansan luottamuksen saamisessa uudelle valtakirjalle

arvoisa puhemies kanadan edustaja lassen tekemää

survon kolme ja häntä yli kolme hipoissa kaksi kolme uskontoa hyväkseen miten mukaisen kannan lientyy alusten heikkilä plus kaksi kaksi

satakolmekymmentäviisi ääntä kun seitsemän eija käsittelyn pohjana on hyväksytty ensimmäsikäsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset oikeusjutun käsittely valtiovarainvaliokunnan mietintö

onko kelassa ollut esillä valtuutettujen keskuudessa tämä asia ja oletteko nostaneet tämän kelan johdon tietoon ja mitä kela voi tässä tehdä

ja työllisyyttä edistää näin yhteiskunnan

risto juurmaa

enestykssa

oletteko samaa